kuormitukset ja kuormituksen vähenemä lasketaan molemmille näytepäiville ensin erikseen ja lasketaan kuormituksen keskimääräinen vähenemä

jäteveden määrä voi vaihdella paljon

hyvä puhdistamo kestää kuormitusvaihteluja mutta ei kuitenkaan liian suuria vaihteluita

puhdistamoon voi päästä pintavesiä

arvoisa puhemies

mutta nyt tuon välikysymyskeskustelun jälkeen tänne saliin jäi vain kourallinen edustajia puhumaan tästä lakiuudistuksesta mitä tuossa välikysymyskeskustelussa niin monet monet kansanedustajat kaipasivat

heinosen lisäksi näen ed

tiusasen

niin ei yhtään keskustalaista eikä yhtään kristillistä ei yhtään rkpn edustajaa eikä myöskään yhtään sdpn edustajaa täällä ole

arvoisa puhemies

mitä tulee sitten tähän lakiuudistukseen kuten aiemmin puheenvuorossani totesin niin kyse on pelkästä kosmetiikasta

mutta aika vähälle huomiolle on jäänyt se että ihan viimeistä huutoa oleva teknologia on kyllä tässäkin vienyt aika paljon kehitystä eteenpäin

aika vähälle huomiolle on jäänyt tässä kun puhutaan lentoliikenteen päästöistä alueellistamispolitiikka mikä aiheuttaa aika paljon myöskin päästöjä

en puhu nyt pelkästään suomen sisäisestä alueellistamispolitiikasta joka on paikoin aika hölmöä ollut vaan myöskin siitä että meillä päätöksenteko on alueellistettu aika paljon tuonne brysseliin ja se aiheuttaa myöskin tätä matkailua

arvoisa puhemies

on hyvä kun ministeri holmlund on täällä nyt paikalla ottaa esille myöskin tämä suunnitelma joka on siellä ministeriön ylimmän poliisijohdon alaisuudessa valmisteilla

minusta jos tällainen toteutetaan se vie kyllä kohtuuttomasti poliisiresursseja paljon tärkeämmiltä tehtäviltä

olen kuunnellut tätä eduskunnan käymää talouskeskustelua tänään ja olen ollut aika huolestunut sen takia että tässä ovat loppujen lopuksi aika vähän kansanedustajat kiinnittäneet huolensa ja huomionsa kaikkein vakavimpaan asiaan eli tähän valtion velkaantumiseen

nyt kun muistellaan vähän tästä taaksepäin mitä tässä on tapahtunut kun kansantalous puski eteenpäin monen prosentin kasvuvauhdilla viime vuodet niin minkä verran sitä valtionvelkaa pystyttiin lyhentämään

kun liikutaan vesillä niin joka tapauksessa turvallisempaa on kun liikutaan selvin päin kaikki ymmärrämme sen

kuka todellakin jaksaa maksaa nämä velat joskus pois

toivon että lakivaliokunta ottaa tämän vakavasti ja tietysti parasta olisi että hallitus toisi tämän sisältöisen esityksen vielä näillä valtiopäivillä eduskunnan käsiteltäväksi ja tämä kummajainen tämä on todella meidän lainsäädännössä kummajainen saataisiin

kaikkein pahinta tässä tilanteessa on se että paitsi opposition myöskään hallituksen piiristä ei ole sellaisia äänenpainoja kuulunut millä tätä tilannetta voitaisiin paljon nykyisiä suunnitelmia radikaalimmin toimin oikaista

jos

ja vielä huolestuttavammaksi tämän tilanteen tekee se että kansainvälisiltä markkinoilta tulevat avut ovat meille todella heikonlaiset

herra puhemies

ehkä vielä arvoisa puhemies lopuksi tähän lyhyeen puheenvuorooni nostaisin yhden asian esille

kuten jo aiemmin keskustelussa toin esille maa ja metsätalousvaliokunta paneutui vuosi sitten tähän luonnonsuojelulain uudistukseen todella tarkasti

kun hallitus esittää että tätä vakavaa kuntien talousahdinkoa korjattaisiin kiinteistöveron ala ja ylärajojen nostolla niin en pidä sitä todellakaan kovin hyvänä ratkaisuna

salo nosti esille sen että poliisille pitäisi siirtää toimivaltaa niin nyt tässä sitten tulee toimivallan siirtoa koskeva aloite

me teimme hyvin perusteellisen ja hyvin perustellun lausunnon ja nyt on havaittavissa että ympäristövaliokunta ei ole juuri mitään ottanut huomioon siitä mitä maa ja metsätalousvaliokunta esitti

kasvu johtuu tietenkin poliisin aktiivisuudesta ja poliisin toiminnan tehostumisesta mutta myös kansalaisten poliisille tekemien rattijuopumusilmoitusten lisääntymisestä

haluaisin nyt muistuttaa siitä että luonnonsuojelu on muutakin kuin sitä että jätetään se luonto ikään kuin heitteille

kun ihminen on kuitenkin se joka voi sitten määritellä näitten eri lajien menestymismahdollisuuksia siellä luonnossa niin se mitä maa ja metsätalousvaliokunta korosti oli se että monesti vierasperäiset lajit lisääntyvät hyvin nopeasti ellei ihminen puutu nimenomaan rajoittamalla sitä lisääntymistä

rattijuopumustapauksissa poliisiviranomainen määrää ensin tapahtumapaikalla väliaikaisen ajokiellon jonka jälkeen rikos menee syyteharkintaan

toinen asia sitten mihin maa ja metsätalousvaliokunta kiinnitti huomiota oli juuri se että kun näihin vanhoihin alueisiin liitetään nyt uusia alueita niin että se että sillä silloin erityisesti täällä etelä suomessa metsästysmahdollisuudet heikkenevät hyvin paljon

rattijuopumukseen liittyviä ajokieltoja koskeva lainsäädäntö aiheuttaa turhaa byrokratiaa mistä seuraa huomattavasti lisätyötä muutenkin kuormittuneelle tuomioistuinlaitokselle

samalla myöskin sitten eräitten luonnonsuojelualueitten osalta on todettava myöskin liikenneturvallisuuden heikentyminen

rattijuopumustapauksissa poliisi voisi olla toimivaltainen niin ajokiellon määräämisen kuin rangaistuksen määräämisenkin osalta edellyttäen tietenkin että tapaus on selkeä eli rattijuoppo tavataan ajosta eikä ole tapahtunut onnettomuutta ja kuljettaja on myöntänyt syyllisyytensä

näin menettely olisi yhdenmukainen myös sen kanssa että poliisi on tälläkin hetkellä toimivaltainen määräämään ajokieltoon ja sakottamaan toistuvien liikennerikkomusten vuoksi

esitän nyt siis harkittavaksi että lievempiin rattijuopumuksiin liittyvissä ajokieltoasioissa toimivalta tulisi siirtää tuomioistuimelta poliisille

kansalaisten oikeusturvan toteutumisen takaa se että poliisin ajokieltoa koskevasta päätöksestä voisi luonnollisesti valittaa toimivaltaiseen tuomioistuimeen kuten myös tietenkin rangaistuksesta

kuten nytkin törkeät rattijuopumustapaukset sekä lievät tapaukset joissa on tapahtunut onnettomuus tai kuljettaja on kiistänyt syyllisyytensä tai kuljettajaa ei ole tavattu suoraan ajosta käsiteltäisiin edelleen oikeudessa erityisesti siinä tilanteessa että rattijuopumuksen promillerajaa alennetaan kuten odotan ja oletan

herra puhemies

rajamäen joka toimi ansiokkaasti edellisellä vaalikaudella sisäministerinä tietoja nimenomaan poliisin koulutusmääristä

näin toimien tuomioistuimissa olevat jutturuuhkat vähenisivät ja kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu paranisi

sitten nykyisen ed

rajamäen silloisen ministerin kaudella koulutusmääriä reippaasti pudotettiin johtuen tietysti siitä ettei ollut määrärahoja enää riittävästi jotta nämä koulutetut poliisit saisivat töitä

mikäli tämä esittämäni lakialoite menisi läpi tämä merkitsisi kyllä todella suurta helpotusta tuomioistuinten jutturuuhkiin

arvoisa herra puhemies

paitsi että tämä helpottaisi tuomioistuimia ja tuomioistuimet voisivat keskittyä muitten rikosten selvittelyyn niin uskon että myöskin poliisi on valmis hyväksymään tämän kaltaisen toimivallan siirron ja uskon että poliisien ammattitaito ja etiikka kyllä riittää jotta kansalaisten oikeudenmukainen kohtelu olisi turvattu

haluan sen takia käyttää tässä puheenvuoron että näin julkisesti voin kiittää valiokuntaa siitä merkittävästä panoksesta mitä siellä valiokuntakäsittelyn aikana tähän annettiin

arvoisa puhemies

on kyllä pakko puuttua tähän keskusteluun siltä osin mitä kansallispuistoissa tarkoitetaan hirvenmetsästyksellä tai hirvenajolla

valtiopäivät alkavat minulla olla jo päätöksessä enkä muista kertaakaan olen koko sen ajan ollut myöskin maa ja metsätalousvaliokunnan jäsenenä että näin merkittäviä muutoksia olisi syntynyt valiokuntakäsittelyn kuluessa ja vieläpä näin yksimielisesti

nythän nykyisinkin useimmissa kansallispuistoissa nimenomaan kyseisten kansallispuistojen lakeihin on kirjattu mahdollisuus heti hirven metsästykseen ja

tässä kyllä sekä hallituspuolueitten että opposition kansanedustajat ovat panostaneet siihen mitä valiokunnan mietinnössä erityisesti korostetaan eli kun me haluamme että tilanpito suomessa jatkuu maatiloilla on jatkajia me haluamme että erityisesti nuorille tilanpitoa jatkaville viljelijöille tuottajille tulee tässä tätä kautta mahdollisuus aloittaa se tilanpito riittävän ajoissa ja toisaalta sitten tilasta luopuville tällä tavalla taataan mahdollisuus sanotaanko näin ihmisarvoiseen elämään

hirvieläinonnettomuuksiisi liikenneonnettomuuksia ei ole liikenneonnettomuuksiin ei ole nyt toistaiseksi paljon suoranaista tutkimusaineistoa mutta tuolla karkkilassa lähellä liesjärven kansallispuistoa arvioidaan ihan käytännön kokemusten perusteella tapahtuneen ainakin normaalia enemmän liikenneonnettomuuksia ja nimenomaan hirvieläinonnettomuuksia

sen vuoksi tässä olisi ollut erittäin tarpeellista että vaikka rajoitetusti sitten mutta kuitenkin kansallispuistoissakin olisi voitu sitten poistaa tämmöiset pyyntiluvanvaraiset riistaeläimet nimenomaan yksilöinä jotka suojelualueen ulkopuolella voisivat aiheuttaa ilmeisen vaaran liikenneturvallisuudelle

tämä oli se meidän valiokuntamme perusidea ja tätä nyt ei sitten ympäristövaliokunta voinut hyväksyä ja se on valitettavaa

ei hirviä pitkiä matkoja mihinkään ajeta ja sitten kun tässä puhutaan pelkästään hirvistä eikä hirvieläimistä peuroja siis ei ainakaan voida edes yrittää ajaa ja peuroja ei tietenkään voitaisi ajaa

herra puhemies

väestön ikääntyessä huoltosuhde elikkä huollettavien suhde työikäiseen väestöön kasvaa nopeasti

on siis selvää ettei hyvinvointivaltiota voida enää ylläpitää entisin keinoin ja vanhoin rakentein

se on pienempi kuin sellaisissa kunnissa joissa palkansaajia on enemmistö ja lapsiperheitä muuttaa kuntaan

suomesta löytyy erittäin hyvin pärjääviä isoja kuntia mutta myös erittäin hyvin pärjääviä pieniä kuntia joissa kuntalaiset ovat palveluihinsa todella tyytyväisiä

samalla tavalla on myöskin tyytymättömien kuntalaisten osuus isoissa kunnissa ja pienissä kunnissa ja siltä väliltä

mitä tulee hirvieläinten metsästysmahdollisuuksiin näitten luonnonsuojelualueitten tai kansallispuistojen ulkopuolella niin ne ovat aika rajalliset kun eläimet ovat viisaita varsinkin hirvet ovat viisaita ja hyvin tiedämme että hirvet hakeutuvat sinne suoja alueille eikä niitä niin vaan sieltä sitten ajeta ulkopuolelle jotta voitaisiin niitä kaataa

kansalaisten näkökulmasta kunnan nimeä ja sen rajoja tärkeämpiä ovat juuri palvelut joita ilman arjen pyörittäminen käy mahdottomaksi

mutta haluan vielä puuttua tähän keskusteluun tästä luonnonsuojelusta siinä mielessä ja sillä ajatuksella että luonnonsuojelualueilla ihmisellä on luonnonhoitovelvoite

olen moneen moneen otteeseen puhunut siitä miten nyt olisi aika karsia hallintoa ja vähentää kansalaisten holhoamista jotta hyvinvointimme kestävyys taattaisiin tulevaisuudessakin ja tästä puhun tässäkin

ja metsästäjät ovat kyllä myöskin ansiokkaasti hoitaneet luontoa ja erityisesti näitten tulokaslajien tämmöisten vierasperäisten vahingollisten lajien kuten esimerkiksi supikoiran ja minkin hävittämisessä metsästäjät ovat tehneet ansiokasta työtä ja toivottavasti saavat tehdä sitä tulevaisuudessakin vielä tämänkin lain puitteissa

meillä on hallintoa ainakin nelinkertaiselle väestömäärälle suomessa

hallinnon keventämisessä ei ole kyse vain kuntien hallinnon purkamisesta vaan myös kansalaisten velvoitteiden vähentämisestä ja siinä me lainsäätäjät olemme avainasemassa

esimerkiksi otan rakentamisen lupamenettelyn ja siihen sisältyvän valvonnan johon kuluu aivan valtavat määrät aikaa tässä yhteiskunnassa niin kunnan kuin valtionkin toimessa ja myöskin kansalaisten itsensä kannalta katsottuna

uudistukseen on saatava mukaan toimenpiteitä joilla tätä paljon parjattua niin kunnanisien ja äitien kuin kuntalaistenkin parjaamaa hallintoa ja holhoavaa yhteiskuntarakennetta puretaan

arvoisa rouva puhemies

tässä lakialoitteessani ehdotan että raskaana oleva henkilö voidaan määrätä tahdosta riippumattomaan hoitoon mikäli vapaaehtoisuuteen perustuvat toimet eivät ole mahdollisia tai ne ovat osoittautuneet riittämättömiksi ja jos henkilö raskaana ollessaan päihteitä käyttäessään vaarantaa sikiön hengen ja turvallisuuden

kuntakoon kasvaessa demokratiaa olisi vahvistettava palauttamalla valta ja vastuu vaaleilla valituille kuntapäättäjille

toinen asia mihin haluan nyt kiinnittää tässä lyhyesti huomiota on se että viime vuonna vuosi sitten kun eduskunta käsitteli talousarviota valtiovarainvaliokunnan ehdotuksesta eduskunta yksimielisesti hyväksyi ponnen jossa todettiin se että kun vuosittain aina eduskunta joutuu muutamille tietyille samoille momenteille lisäämään muutaman satatuhatta tai miljoonan euron verran rahaa niin nyt tänä vuonna kun eduskunta saa budjetin käsiteltäväksi hallitus olisi esityksessään jo sisällyttänyt tähän budjettiin ne lisäykset

yhä useampi syntyvä lapsi on kuitenkin äidin päihteiden käytön vuoksi vammautunut tai sairastunut vakavasti

tästä johtuen yksittäisen päihteen osuutta ja sen vaikutuksia sikiövaurioihin on usein hyvin vaikea arvioida

rouva puhemies

sikiön keskushermosto on erityisen herkkä vaurioitumiselle sillä se kehittyy koko raskauden ajan ja on siten vaurioille alttiina läpi koko raskauden

vaikeimmat sikiön keskushermoston häiriöt ovat syntyneet sikiöille joiden äidit ovat jatkaneet alkoholin käyttöä koko raskauden ajan

jos äiti ei raskausaikana käytä alkoholia tai muita päihteitä niistä johtuvia sikiövaurioitakaan ei tietenkään synny

sikiön terveyden turvaamiseksi päihdeäidit onkin voitava määrätä pakolliseen hoitoon silloin kun muut keinot ovat osoittautuneet riittämättömiksi tai tehottomiksi

päihdeäitien pakkohoito on käytössä useissa eu maissa myös ruotsissa

on kiistaton tosiasia että pakkohoito turvaisi syntymättömän lapsen edut

sillä olisi myös ennalta ehkäisevä vaikutus sillä tietoisuus pakkohoidon mahdollisuudesta saattaisi joidenkin äitien kohdalla lopettaa päihteiden käytön jo ennen heidän raskausajan alkamista

arvoisa puhemies

erkki virtanen varmasti sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsenenä tietää yhtä hyvin sen että ykn yleissopimuksen mukaan valtioiden tulee taata mahdollisimman hyvät edellytykset lapsen henkiin jäämiselle ja kehitykselle

se mitä tulee sitten ylipäätään tähän pakkohoitoon niin kuten äsken jo totesin niin ruotsissa tämä on käytössä

siellä on pystytty laatimaan semmoinen lainsäädäntö että se on ollut mahdollista

siellä on tutkimuksen mukaan saatu myöskin erittäin hyviä tuloksia

se ei edellyttäisi lainsäädännöltä ihan niin paljon

kun on kyseessä tämmöinen vapaaehtoinen pakkohoito niin sitä äiti ei voi sitten keskeyttää enää hoidon aloittamisen jälkeen siis hän on hakeutunut vapaaehtoisesti siihen mutta ei voi sitä enää keskeyttää

mitä muuten tulee näihin aloitteisiin ed

mutta kyllä aika usein on käynyt myös niin että kun täällä eduskunnassa on tehty joku aloite ja se on saanut ilmaa siipien alle niin kyllä sitten ministeriössä on ryhdytty myöskin valmistelemaan asiaa ja lopulta se on tullut sieltä hallituksen esityksenä eduskunnan käsiteltä väksi

täällä on hiukan vähättelevään sävyyn eräissä puheenvuoroissa otettu kantaa valtiovarainvaliokunnan turvallisuus ja hallintojaoston kirjoittamaan mietintöön että puolustusministeriön hallinnonalan osalta ei valiokunta olisi riittävällä vakavuudella ottanut näitä asioita mitä nyt on tässä puheena ollut nimenomaan säästöjä

mutta kun tätä valiokunnan mietintöä lukee niin kyllähän tämä puolustusministeriön hallinnonalan osalta alusta loppuun asti on erittäin vakavaa tekstiä ja tässä on nostettu esille kaikki ne ongelmat mitkä tässä salikeskustelussakin ovat tulleet esille

valiokunta pitää tärkeänä että vähennyskohteita harkittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon kotimaisen puolustusteollisuuden tuotannon turvaaminen pitkän aikavälin huoltovarmuuden varmistamiseksi

tämä on muuten erittäin tärkeää pitää mielessä kun näitä leikkauksia tehdään ja kun materiaalihankinnoista päätetään

arvoisa puhemies

on valitettavaa että ministeri ei nyt ole enää paikalla vaikka hänen kunniakseen on sanottava että hän on minun mielestäni kuitenkin ollut täällä salissa pitempään kuin kukaan hänen kollegansa

arvoisa puhemies

ministeri koskinen kun tulitte valituksi tähän merkittävään tehtävään niin mtkn johto ilmoitti että paras mies valittiin

olen samaa mieltä ja sen vuoksi uskonkin että te mtkn hyvällä myötävaikutuksella ja tuella onnistutte tässä vaativassa tehtävässä

tässä on todella paljon tehtävää

ensimmäinen on tietysti tämä maatalousuudistus ja siihen liittyen myöskin kotimaassa tehtävää esimerkiksi tukierot

toinen on sitten tämä byrokratia

arvoisa herra puhemies